kyse ei ole yksittäisistä päälle ja sas eli yksittäisestä sosiaalityöntekijöitten aloituspaikkojen lisäyksestä vaan me tarvitsemme nyt useammalle vuodella lisäpaikkoja ja sitä kautta me pystymme vahvistamaan sosiaalityöntekijöitten määrän kasvua ja sitä kautta me pystymme parantamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluiden laatua

laista voisi puhua että se on mullistava uudistus koska se tuo paljon puhutut ennalta ehkäisevät palvelut viimeinkin perheiden arkeen ja ihmisten ulottuville

nyt kunnat lipsuvat lastensuojelun määrärahoista

hallitus antaa vihdoin eduskunnalle hallitusohjelmassaan luvatun esityksen omaishoitolain muuttamisesta

voimme odottaa jo lyhyelläkin aikavälillä säästöjä jotka syntyvät kun raskaiden palveluiden tarve vähenee

minäkin haluan osaltani kiittää ministeri huovista sosiaalihuoltolaista

esityksessä turvataan kaikille omaishoitajasopimuksen tehneille oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa

millaiseen tulevaisuuteen olemme ajamassa suomea uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden loputtomasti kasvavilla markkinoilla joissa voisi olla tilaa monialaisille ja monipuolisille innovaatioille ja toimijoille

meidän tavoitteenamme on edelleen helpottaa iäkkäiden ja työkyvyttömien kotona pärjäämistä sekä inhimillisistä syistä että siksi että tämä tulee kunnille huomattavasti muita vaihtoehtoja halvemmaksi

arvoisa herra puhemies

sosiaalihuoltolaissa on monia muitakin todella tärkeitä uudistuksia joista voimme puhua varmasti lisää jo torstaina sektorikohtaisessa osiossa ja viimeistään kun saamme lain tänne eduskuntaan

tämä laki parantaa monella tavalla perheiden asemaa kotipalveluitten osalta se parantaa lapsiperheitten mutta myös ikääntyneiden ja omais hoitoperheitten tilannetta

tämän budjetin käsittelyä leimaa yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin laajeneminen maailmanlaajuiseksi taloudelliseksi taantumaksi ja sen vaikutukset maamme talouteen ja ihmisten tulevaisuuteen

se että hallitus pyrkii helpottamaan omaishoitajien sijaisjärjestelyä on tässä tilanteessa hyvä asia mutta samaan aikaan niin monella tavoin se vaikeuttaa omaishoidon arkea

kuntien täytyy järjestää vapaiden aikainen sijaishoito ja lisäksi niitä velvoitetaan järjestämään omaishoitajille tarvittaessa valmennusta koulutusta ja terveystarkastuksia

tavoitteena tulee mielestäni jatkossa olla kuitenkin täysin vanhempien tuloista riippumaton etuus puhumme kuitenkin itsenäisesti asuvista täysi ikäisistä nuorista

arvoisa puhemies

lainsäädäntöön esitetään muutoksia joilla parannetaan opetuksen ja koulutuksen hyviä toiminta ja työskentelytapoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi

suomessa toimet ovat olleet todella vaatimattomia ja reaktiot hitaita

suurin ongelma mielestäni on että nollavaihtoehto on jätetty kokonaan arvioimatta

on suuri vaara että tulevaisuudessa entistä harvemmalla riittävät resurssit voimavarat ja jaksaminen omaisen hoitamiseen omassa kodissaan

ministeri katainen ja koko hallitus on ollut vaisu ja ponneton tilanteessa jossa tarvittaisiin rohkeita linjanvetoja tulevaisuuteen

meillä ei ole päätöksentekomme tukena aitoa arviota siitä minkälaiseen kehitykseen nollavaihtoehto yhdessä monipuolisen energiansäästö ja tehostamistoimien kanssa johtaisi

thln selvityksen mukaan noin puolet omaishoitajista jätti lakisääteiset vapaat käyttämättä

nyt on ehdottoman tärkeää ymmärtää ettei kyse ole vain kurinpitomahdollisuuksien lisäämisestä vaan lähtökohtana on parantaa oppilaiden osallisuutta koulun hyvinvointia ja viihtyvyyttä vahvistaa oppilaiden turvallisuuden tunnetta pienentää syrjäytymisen riskiä selkeyttää oppilaiden vastuuta itsestään ja muista

kysyisin

mitenkä tämä on mahdollista kun tiedämme samalla että lapsiperheitten tilanteet ovat monessa mielessä vaikeutuneet minkä perusteella muun muassa kananojan selvitys tehtiin

väestön vanhetessa ja huoltosuhteen heikentyessä meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tähän

lisäksi koko hallituskauden aikana sosiaaliturvaan tehdyt etuoikeutetut osiot ja monet muut joustavat ratkaisut helpottavat huomattavasti sosiaaliturvan ja palkkatyön yhteensovittamista

arvoisa puhemies

omaishoitajat ovat ilmaisseet etteivät olleet tyytyväisiä kunnan tarjoamiin sijaishoitopaikkoihin

hallitus sanoo että sen elvyttävä toimenpide on jo keväällä päätetyt kaikkiin tuloluokkiin tasaisesti kohdistetut tuloprosentin kevennykset

hallitus on myös omilla päätöksillään nostanut energiankulutusarviota sekä vähentänyt säästötavoitteita

tämän lisäksi rehtoreille ja opettajille lisätään toimivaltuutta ottaa haltuun häirintään käytettäviä tai vaarallisia esineitä ja aineita

koska työttömyys on pitkittynyt se myös osaltaan alkaa vaikeuttaa ihmisten työhön paluuta

talousoppineet ovat kuitenkin toistuvasti kyseenalaistaneet näiden veroratkaisujen elvyttävän vaikutuksen

kokemukset vapaapäivistä ovat olleet kielteisiä

arvoisa puhemies

tiedämme että opiskelijaterveydenhuollossa on ollut paljon epätasa arvoa riippuen siitä opiskeleeko yliopistossa vai muualla eli käytännössä pääseekö ythsn palveluiden piiriin vai käytetäänkö kunnan perusterveydenhuoltoa

mehän tiedämme tutkimuksista että yksin asuminen on usein yhteydessä alhaiseen toimeentuloon muun muassa siksi että asumiskustannukset vievät tuloista suurimman osan

ministeri pekkarinen on puhunut miten ydinvoimapäätös on signaali teollisuudelle siitä että maahamme kannattaa sijoittaa mutta mitään sijoituslupauksia ei ole näyttää

opettajalla on myös mahdollisuus tarkastaa oppilaan tai opiskelijan tavarat ja päällisin puolin vaatetus tällaisten esineiden tai aineiden löytämiseksi

omaishoito on koettu omaksi velvollisuudeksi

sosialidemokraatit ovat esittäneet oman vaihtoehtobudjettinsa jonka rinnalle olemme tehneet tukevan elvytyspaketin

ainut mihin nyt on sitouduttu on ylimääräisen ydinsähkön vienti

yksin asuvilla ei usein ole myöskään sitä omaisten ja läheisten tukiverkostoa joka voisi auttaa erilaisten toimeentulo ja terveysongelmien keskellä

kyse on siis isosta kokonaisuudesta jolla parannetaan koko oppimisyhteisön hyvinvointia niin oppilaiden kuin henkilökunnankin mutta tällä on myös vaikutusta kotiin

tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää laajentaa toimintamalli koskemaan koko maata jotta pystytään tehokkaasti huolehtimaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelujen sujuvuudesta jatkossakin

tästä syystä toivon vahvasti että kunnat lähtevät nyt kehittämään erilaisia sijaishoitomuotoja nimenomaan asiakkaiden omaishoitajien ja hoidettavien tarpeista

toimintamalli mahdollistaa paremman asiakaslähtöisen räätälöidyn ja kokonaisvaltaisen palvelun järjestämisen

nämä ihmiset tarvitsevat yhteiskunnan tukea niin asumistuen sairausvakuutuskorvausten kuin kohtuullisten palvelumaksujenkin muodossa

parantaessaan oppimisen edellytyksiä kaikissa kouluissa tämä laki on olennainen myös koulutuksen tasa arvon takaajana

kyse on myös luottamuksesta siitä että sekä hoidettava että omaishoitaja voivat luottaa että vapaapäivien aikana hoidettavan tilanne sijaishoitopaikassa tai kotona olisi riittävän hyvä

tämä edellyttää työvoimahallinnon ja kuntien nykyistä vahvempaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä sekä hallintoesteiden purkua ja ennakkoluulottomuutta sekä joustavuutta jossa asiakkaan eli työttömän ihmisen oma näkemys ja tavoitteet omassa elämässään ovat keskiössä

tämä on todella hämmästyttävää ja erittäin ristiriitaista sillä maailmalla panostetaan tosissaan uusiutuvaan energiaan energiateknologian ja tehokkuuden kehittämiseen

kun erilaisista leikkauksista on puhuttu hallituspuolueiden kansanedustajien suusta on toistuvasti kuulunut että leikkasihan viime hallituskin ja että näille leikkauksille ei ole vaihtoehtoja

tärkeää on myös se että hoidettava viihtyy sijaishoitopaikassa

avohoidossa olevien oppilaiden opetusta tullaan myös parantamaan

meidän tulisi tukea ja panostaa huomattavasti enemmän uusiin ja innovatiivisiin energiateknologiamuotoihin ja rakentaa energiateknologiasta yksi meidän monipuolinen vahva kärki maailmalle

tähän voi ensinnäkin todeta että menneillä leikkauksilla ei voi puolustella tulevia leikkauksia

kyse ei saa olla säilytyspaikasta jonne hoidettava menee siksi aikaa että omaishoitaja voi vähän hengähtää ja kerätä voimia

sairaalan sijaintikunnan velvollisuutta järjestää tarvittava opetus oppilaalle parannetaan koulun ja sairaalakoulun yhteistyötä vahvistetaan sairaalan sijaintikunnan on järjestettävä erikoissairaanhoidon piirissä olevalle oppilaalle sairaalaopetusta sekä tarvittava moniammatillinen tuki mitä hän kulloinkin tarvitsee

tämän lisäksi kun ihminen jää työttömäksi pitäisin hyvänä myös järjestelmää jossa irtisanottu ihminen voisi jäädä työterveyshuollon piiriin joksikin aikaa

hallituksen toimet ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia

valtion erityisluottolaitosten vakuuksien ja tekesin kautta jaettavan rahoituksen lisäämisellä voitaisiin parantaa yritysten rahoitusasemaa ja estää talouden kriisin syvenemistä

arvoisa puhemies

jotta ilmastonmuutos ei aja koko maailmaa mittaviin kriiseihin on välttämättä muutettava nykyistä energiapolitiikan linjaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja kasvihuonekaasujen merkittävää vähentämistä

toinen keskeinen tärkeä asia on että saamme tukea ihmisten arkiseen elämään

yritysten ei kannata lyhytnäköisten säästöjen nimissä irtisanoa henkilökuntaa

tämän luulisi olevan selvää varsinkin keskustalle ja perussuomalaisille jotka ovat menneisyydessä ja varsinkin viime vaalikaudella oppositiossa ollessaan kantaneet syvääkin huolta nimenomaan pienituloisista ja perusturvan varassa elävistä ihmisistä

ydinvoima voi sinänsä olla ilmastopolitiikan näkökulmasta positiivinen ratkaisu sillä se ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä

myös oppilaiden osallisuutta vahvistetaan

tulevaisuudessa työvoiman saanti voi olla yritykselle yhä vaikeampaa joten yt neuvottelujakin kannattaisi käydä yhteistyön hengessä yhteistä tulevaisuutta ajatellen

se kuitenkin sisältää itsessään muita riskejä joista vähäisin ei ole ydinjätteen loppusijoittaminen

on myös välttämätöntä viedä sote uudistus määrätietoisesti eteenpäin jotta ihminen pääsee lääkärin vastaanotolle tai ikääntynyt saa tarvittavat palvelut tai lapsiperhe saa nykyistä joustavammin ja aikaisemmin tarvittavat arjen palvelut ettei tilanne perheessä vaikeudu jopa lastensuojelutasolle

ympäristövaliokunnan lausunnossa tähän asiaan puututaan erittäin vahvoilla argumenteilla jotka osaltaan osoittavat sen miten epävarmalla pohjalla hallituksen esitys edelleen on

oppilaat otetaan esimerkiksi mukaan koulussa olevien sääntöjen ja toimintojen laatimiseen välituntien ja pihasuunnitelmien tekemiseen kiusaamista ehkäisevien toimintamallien valmisteluun

jos totuttua arkea lähdetään muuttamaan omaishoitoperheet kokevat että vapaapäivien jälkeen arki vaikeutuu jonka takia ei jatkossa haluta käyttää lain antamia vapaapäiviä

nytkin hallitus on käyttämässä enemmän rahaa autoveron pienentämiseen kuin mitä se tulee eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta saamaan

kuntataloutta vahvistamalla estetään myös työttömyyden lisääntymistä ja turvataan ihmisille elintärkeät hyvinvointipalvelut

tämä on puhdas arvovalinta

myös uraanin louhimiseen ja käsittelyyn liittyy riskejä jotka kannetaan tällä hetkellä kokonaan läntisen euroopan ulkopuolelta

kuntien veropohjan kestävyyden ja sen mahdollisen laajentumisen lisäksi olennaista on että valtio takaa lakisääteisiin palveluihin riittävät valtionosuudet

arvoisa rouva puhemies

osallistua voi siis monella eri tavalla

hallituksen ministerit toistavat toistamistaan että suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa että velkaannumme liikaa ja jotain on tehtävä

osallistuminen olla osallisena ja vuorovaikutuksessa omissa asioissa vahvistaa ja opettaa ymmärtämään mitä päätöksenteko ja demokratia ovat ja miten niitä voi myös käyttää

aivan pari sanaa vielä

tällä ei kuitenkaan voi oikeuttaa mitä tahansa leikkauksia

suomi on ratifioinut ydinvastuulain mutta muiden maiden osalta asian käsittely on edelleen kesken ydinvoimaan liittyvien riskien takia

kunnissa tehdään yli puolet julkisista investoinneista

jos jotain tulevaisuudessa kuitenkin tapahtuu kantaako valtio ja viime kädessä veronmaksajat kuitenkin vastuun ydinvoimaan liittyvistä onnettomuuksista

oppilaiden velvollisuuksia myös selkeytetään ja täsmennetään

arvoisa puhemies

tässäkin on hyvä nähdä kasvatuksellinen tavoite jossa huomioidaan nuoren ikä ja kehitys

se olisi hyvin erikoista ja vastuuntunnotonta tilanteessa jossa puolet kansalaisista vieläpä vastustaa ydinvoiman lisärakentamista